meillähän on tänäänkin keskustelussa huomattu se että meidän täytyisi saada suomalainen maanpuolustus arvoonsa ja nuoret ymmärtämään sen merkitys sekä suorittamaan asevelvollisuus

on selvää että tämä lakiesitys on kuten oppositio väittää tämmöinen säästölaki mutta kuitenkaan vaikka tässä rajoitetaan päivähoito oikeutta esitys ei heikennä lapsen oikeutta kokoaikaiseen hoitoon jos lapsen etu sitä vaatii

kyllä se edustaja lindtman on niin että jos tässä kaksi kertaa yhteiskuntasopimusta yritettiin saada silloista yhteiskuntasopimusta käyntiin neuvotteluilla niin te tyrmäsitte ensimmäisenä aivan samoin kuin täällä on keskusteltu nytten

ehdotankin arvoisa puheenjohtaja tai toivon että vuorotteluvapaan heikentämistä ei tulla jatkamaan tässä salissa ja sitä tuleekin välttää loppuun asti

se mistä olisin halunnut sanoa arvoisa puhemies oli ben zyskowiczin maininta siitä että tarveharkinnan poistaminen johtaisi siihen että puolisot eivät huolehdi toisistaan tai perheenjäsenistään ja avioliittolain ja sosiaalilain muutostarpeet olisivat ehkä välttämättömiä

suomessahan ihmiskaupan uhrit jäävät pimentoon varsinkin seksuaaliperäisen ihmiskaupan uhrit koska sitä on hyvin vaikea havaita

tämä sanotaan hyvin selkeästi hallituksen esityksessä että lapselle on kuitenkin järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti jos se on tarpeen lapsen kehityksen tuen tai perheen olosuhteiden takia taikka se muutoin on lapsen edun mukaista

siinä mielessä kyllä soisin että nämä elävät esimerkit laittaisivat meidän päättäjät miettimään mitä me voisimme tehdä jotta kaikkien oikeus laadukkaaseen terveydenhuoltoon toteutuu mutta samanaikaisesti emme kadottaisi muihin tehtäviin niitä ammattilaisia jotka haluavat ilman raskauden keskeytymiseen osallistumista palvella meidän terveydenhuoltojärjestelmäämme

kun lisäksi tiedetään että on sovittu että myös euroopan vakausmekanismin elikkä evmn varoja voitaisiin käyttää kriisipankkien suoraan tukemiseen niin herää suuri huoli siitä kuinka kallis lasku tästä tulevaisuudessa suomalaisille veronmaksajille tulee

niitä vaihtoehtoja ei haluta antaa

kuulutan kuitenkin hallitusta vielä seuraamaan poliisien resursseja harmaan talouden torjumiseksi sillä on vaikea uskoa että ne toimet joita hallitusohjelmassa on riittävät siihen

työperäistä ihmiskauppaa suomessa havaitaan jossain määrin mutta ei kuitenkaan siinä määrin kuin on oletettavaa että sitä tässä maassa on ei lähellekään

onkin tärkeää jossain vaiheessa lisätalousarviossa tarpeen mukaan lisätä poliisien voimavaroja harmaan talouden torjunnan mahdollistamiseksi sillä sehän on kuin laittaisi rahaa pankkiin

mutta tämän raadollisuuden johdosta mitä täällä on tullut esille että perheet eivät ole semmoisia että siellä aina se yhteinen kukkaro on varsinkin jos tulee tämmöinen työttömyystilanne että tienataan juuri ja juuri se minimiveroraha ja sitten ei saada työttömyyskorvausta toinen osapuoli joka on työttömänä niin on inhimillistä että erityistilanteessa olevien kohdalla tarveharkintaa voitaisiin parantaa

perussuomalaiset toisessa käsittelyssä esittää tämän hallituksen esityksen hylkäämistä ja toivoo hallitukselta toisenlaista esitystä

mikäli tässä aika olisi riittänyt olisin halunnut lukea kaksi periaatetta täältä lapsen oikeuksien julistuksesta mutta koska aika on vähissä niin otan vain yhden kappaleen

en kuitenkaan ole samaa mieltä siitä edustaja kiljunen että esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys voisi olla sellainen peruste jos molemmat vanhemmat ovat kotona että lapsen pitäisi tällä perusteella saada kokopäiväistä varhaiskasvatusta ja päivähoitoa

nyt olisi tärkeätä löytää se yhteinen linja

neuvotteluihin ei voida palata kuten pääministeri sanoi vaan nyt pitäisi löytyä muita ehdotuksia ja silloin ne ikävät päätökset pystytään torjumaan jos niitä pystytään toisella tavalla paikkaamaan

arvoisa puhemies

on ensiarvoisen tärkeää että pyritään kuntouttamaan vankeja vankilassa ja tuottamaan heille semmoista lisäarvoa että he siviiliin pääsyn hetkellä pystyisivät esimerkiksi hillitsemään itseään vaikkapa vihan suhteen

lasta tulee suojella sellaisilta toiminnoilta jotka saattavat kasvattaa hänessä taipumuksia rodulliseen uskonnolliseen tai muunlaiseen syrjintään

siinä mielessä tällaiset asiat ovat erittäin tärkeitä ja myös suomen valtioneuvoston tulee kiinnittää niihin huomiota

toivonkin että hallitus jatkossakin turvaa lapselle isän ja äidin sillä sitä lapset haluaisivat jos sitä heiltä kysyttäisiin

kuitenkin on hyvin erilaisia toimintatapoja eri vankiloissa koska niillä ei ole resursseja yleensä tuottaa vaikkapa niitä hyväksi havaittuja suuttumuksenhallintakursseja tai joitain muita kursseja koska niillä eivät yleensä rahat siihen riitä

toki tiedän sen että meille on tulossa ihmiskaupasta raportti erikseen vielä eduskuntaan käsittelyyn se on tällä hetkellä lakivaliokunnassa joten puhutaan siitä sitten myöhemmin lisää

millä te tämän perustelette

nimittäin meillä on selkeä laki siitä että jos perheen tilanne on niin huono että vanhemmuus ei toimi ja siitä lapsesta ei pystytä huolta pitämään niin silloinhan lapsi pitäisi saattaa lastensuojelun piiriin ja sitä kautta myös jopa perhekodin hoidettavaksi tai jonnekin muualle kuin siihen perheeseen

nythän tämä on aika yksioikoisesti niin sanotusti diagnosoitu niin että ongelmina ovat mielenterveysongelmat tai liikalihavuus tai muu käyttäytymisen oire

yksistään se ei ole tämä huono kunto mikä on annettu monesti vastaukseksi vaan myös se millä tavalla varusmiespalvelusta toteutetaan

toinen eriarvoistava tekijä on myös se että joku kunta myöntää varoja erilaisiin lisätukitoimiin ja toinen kunta ei myönnä ja yleensä henkilö joka ei saa esimerkiksi päihdehoitoonsa kunnalta maksusitoumusta silloin jatkaa sillä vanhalla tiellään

tässä lakiesityksessä arvoisa puhemies on kiinnitetty huomiota myös siihen että kurinpitorangaistuksissa poistumiskielto ja poistumisrangaistus yhdistettäisiin yhdeksi seuraamuslajiksi joka olisi poistumiskielto

minä ymmärrän niitä käyttäytymisoireita jos lomat palavat sen takia että alikersantti tai joku muu haluaa puuttua hyvinkin pieneen asiaan ja saa sen loman palamaan

vihapuhetta kohdistuu ennen kaikkea tyttöjä kohtaan ja erilaisiin vähemmistöihin kuuluviin lapsiin ja nuoriin

olen huomannut että nykyajan nuorten toleranssi on vähän erilainen kuin aikaisemmin ja he eivät enää näe ikävä kyllä tätä varusmiespalvelusta monetkaan semmoisena niin sanotusti miehen kouluna jollaisena sitä ennen pidettiin

arvoisa puhemies

tunnustan sen heikkouden tässä hallituksen esityksessä että ryhmäkokojen kasvattaminen ei palvele sitä kehitystä jota me tavoittelemme

enintään kolmen vuorokauden poistumiskieltoa ei saisi panna täytäntöön poistumiskieltoon määrätyn viikko ohjelman mukaisen viikonloppuvapaan juhlapyhän tai vastaavan vapaan aikana

arvoisa puhemies

tulihan se edustaja virtaselta se asia selväksi että vasemmiston mielestä tulisi myös nämä sosiaalietuudet ulottaa samoin kuin nämä terveyspalvelut kaikille ihmisille

kuitenkaan kun puhutaan vihapuheen kitkemisestä siihen tekosyynä ei saa käyttää tapaa jolla tukitaan valtavirtaa vastaan esitetyt erimieliset mielipiteet

siinä mielessä me emme saavuta niitä tavoitteita että saadaan henkilö yhteiskuntakelpoiseksi siten ettei hän käyttäisi päihteitä ja osallistuisi rikoksiin

kuitenkin kun varusmiespalvelus ehkäisee syrjäytymistä lisää fyysistä ja psyykkistä kuntoa ja elämän valmiuksia tulevia vuosia varten tämä olisi erittäin tärkeä kaikille maamme nuorille

toinen asia on se haluammeko me lainsäädännöllä lieventää sitä että yhdyskuntapalveluja ruvettaisiin mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan kaikille rikoksentekijöille jos se suinkin lain mukaan on mahdollista

toivoisin että valiokuntatyöskentelyssä ja muussa talousarvioesitystä laadittaessa tätä mietittäisiin tarkkaan ja huolellisesti kuunneltaisiin tältä osin mitä mieltä eri asiantuntijatahot tästä ovat

elikkä kyllähän tämä kehitys siihen suuntaan on menossa että se niin sanottu pandoran lipas johtaa kelassa tulevaisuudessa siihen että sinne lyödään yksi rasti ruutuun lisää ja tulee tämä perustoimeentulotuki kaikille maassa oleville

ei esimerkiksi ole tavatonta että vihapuheen pitäjäksi leimataan henkilö joka on eri mieltä valtavirran kanssa mielipiteessä kuin mielipiteessä

se on arvokysymys

tämä on hyvä kokonaisuus tämä selonteko mutta toivoisin että ihmisoikeusselonteossa kiinnitettäisiin vähän laajemmin huomiota tulevaisuudessa lasten oikeuksiin ja lasten kokemaan väkivaltaan ja uhkaan

kaikkein paras oppikoulu on joutua kärsimään rangaistusta

edustaja salosella oli erittäin hyviä kommentteja hän on ammattilainen tällä myöntämispuolella mutta itsekin sen näkökulman olen nähnyt kun olen usean asiakkaan kanssa mennyt toimeentulotukea hakemaan ja hänen oikeuksistaan taistelemaan sinne sosiaalivirastoon

meidän tulisi tukea sitä vanhemmuutta kotona nimenomaan kotona olevaa vanhemmuutta laittaa panoksia sinne ja hallitus sitä myös tällä kaudella tekee

siinä mielessä työni puolesta tiedän sen kuinka monet nuoret rikostelevat eivät pidä minkään näköisenä rangaistuksena sitä että joutuvat tekemään muita suorituksia kuin istumaan tekemästään rikoksesta

siinä mielessä on oikeusturvan kannalta aivan merkittävä asia se että varusmiehille annetaan myös muutoin kuin vakavammassa tapauksessa muutoksenhakuoikeus elikkä he saavat lievemmissäkin rangaistuksissa valittaa siitä pää töksestä

me alamme tukemaan perheiden hyvinvointia kotona kotihoidon tuen ja tämmöisen kotiin vietävän tuen ja palvelun kautta

toivoisin että esimerkiksi tasavallan presidentti sauli niinistö voisi puolustusvoimien ylipäällikkönä keksiä tähän jotain konkretiaa nuorten syrjäytymistyöryhmän nimeämisen lisäksi

herra puhemies

kiitos

siinä mielessä hallitus on tehnyt oikean linjan että tätä kotona asumista ja vanhemmuutta jatkossakin vahvasti tuetaan

yksilökohtaiset tapaamiset ovat mahdollistaneet sen kun on vaikka tämmöinen elämänhallinnan menettänyt tai riskissä oleva nuori jolla elämänhallinta ei ole kunnossa että me olemme voineet yhteisestä sopimuksesta tehdä sen sosiaalityöntekijän kanssa semmoisen sopimuksen että asiakkaan suostumuksella tämä toimeentulotuen vuokran osuus on maksettu suoraan vuokranantajan tilille

meidän täytyy muistaa myös että varusmiespalveluksessa aloittaa myös paljon semmoisia nuoria jotka eivät kaikilta taidoiltaan ja kyvyiltään ja kehitykseltään aina selviä samassa vauhdissa

me emme voi pelkästään sääntöjä hiukan viilata uusiksi vaan meidän pitää löytää isompi rakenteellinen ratkaisu siihen että suomen nuoret miehet eivät syrjäydy tästä yhteiskunnasta

siitä huolimatta heitä ei tulisi väheksyä ja ikään kuin pitää tällaista linjaa että heikoin lenkki kun katkeaa niin se lähetetään kotiin

arvoisa puhemies

meidän tulisi varusmiespalveluksen kautta antaa jokaiselle nuorelle mahdollisuus kasvaa mieheksi ja saada sitä kautta myös itseluottamusta ja kokemusta yhteisössä jossa heidät hyväksytään

ja nytten minä olisin arvoisa ministeri semmoisen vinkin antanut hallitukselle että olisi hyvä tulla huomioiduksi se asia myös nyt kun tämä menee tämmöiseksi automaattiseksi käsittelyksi tämä perustoimeentulotuen hakeminen että siellä olisi rasti ruutuun systeemillä suoraan lupa annettavissa siten että tämä perustoimeentulotuen osa menee suoraan sille vuokranantajan tilille kuten menee myös asumistuki sillä rasti ruutuun systeemillä

kiitos

hallitus on valtiovarainvaliokunnan miettimisen jälkeen ottanut vakavissaan tämän ystävyysseuratoiminnan ja haluaa kehittää kansalaisten kontaktia suomen ja yli sadan muun maan kanssa

lisäksi siihen tulisi kannustaa ennen kaikkea niitä henkilöitä joilla on jo aikaisempi historia siitä että asunto on lähtenyt alta tai se on juuri saatu tai sitä elämää ei hallita

tämä on äärimmäisen tärkeä oikeusturva näitten henkilöitten kohdalta jotka tarvitsevat sen tutorin rinnalle että joku ymmärtää heidän etuansa ajaa myös tältä osin

arvoisa puhemies

täytyy ihan kehua aluksi tässä tarkastusvaliokuntaa että olette ottaneet tämän aiheen näin vakavasti esille ja olette näin laajasti tätä lähteneet pohtimaan ja teitte tästä tämmöisen hyvän kannanoton

täällä hyvin puhutaan siitä että osa perustoimeentulotuen myöntämiseen käytetyistä sosiaalihuollon ammattihenkilöstön henkilötyövuosista olisi mahdollista siirtää kunnan sisällä uuden sosiaalihuoltolain mukaisiin tehtäviin

arvoisa puhemies

edustaja kontula toki nosti huolta vanhemmista jotka eivät jaksa lasta kasvattaa mikä on ihan ymmärrettävää ja ihan tätä aikaa sanoohan mielenterveyden keskusliitto että viidennes lapsista elää perheissä joissa on mielenterveysongelmia vanhemmilla

arvoisa puhemies

ihan täytyy tässä ensimmäiseksi sanoa urpilaiselle että ei tämä kyllä ole pelkkää uhkailua että kouluja päiväkoteja ja myös terveyskeskuksia lakkautetaan sillä onhan kokoomuksella ja sdpllä siitä kokemusta vantaallakin sillä jopa vantaalla ruvetaan lakkauttamaan ja yhdistämään terveysasemia näitten säästötoimien johdosta

mutta siitä huolimatta on toki ymmärrettävää omalta osaltani se että hallitus hakee näitä säästöjä siten että ei ole enää automaatio tämä kokopäivähoitopaikka

me varmasti jokainen tunnemme henkilöitä jotka tämän asian kanssa painivat ja varsinkin kuntatason päättäjinä saamme yhteyttä siitä pitäisikö lasta viedä lainkaan semmoiseen kouluun tai päiväkotiin jossa on vakava home tai kosteusongelma niin vakava että hänen lapsensa oireilee ja sairastuu

miksi se pitää säilyttää

mutta se asia josta haluaisin sanoa on se että itse tämä hallitusohjelma on aika lailla ei nyt ihan vessapaperin luokkaa vaan on siinä paljon hyviäkin asioita kuten esimerkiksi se että siinä nuorisotyöttömyyteen ja pitkäaikaistyöttömyyteen puututaan

media ja järjestöt ajoivat kansalaisaloitteen läpi vaikka itse asiassa se sai enemmistön kansanedustajien äänistä vain eteläisessä suomessa

mutta kuitenkin tämä on hiukan myöhäistä toimintaa sillä energiayhtiöt ovat jo tehneet investointeja joilla korvataan kotimaista bioenergiaa esimerkiksi kivihiilellä

se ei toki ole viesti päättäjänä että älkää viekö niitä mutta itse toimisin näin koska näen kuitenkin tärkeämpänä lapseni terveyden kuin sen että pitkitetään remonttia tai ei välitetä oireiden vakavuudesta

kyllähän lastenkasvatus kuuluu vanhemmalle jommallekummalle jos siihen normaalisti voimavaroja riittää ja itse olen ymmärtänyt näin että nyt tämmöinen automaatio vain poistetaan alkuun että ei automaattisesti ole niin että ollaan päivähoidossa jos on mahdollisuus hoitaa myös kotona

satakunnan pohjois savon pohjois karjalan vaasan keski suomen oulun ja lapin vaalipiireissä haluttiin edelleen pysyä perinteisessä avioliittokäsityksessä

nämä pehmeät keinot ja nämä kuntouttavat toimet ovat hyviä rikokseen langenneelle henkilölle

siitä annan kyllä kiitosta

meillä on vakava ongelma myös siinä että meillä ei ole yhteiskunnassa halua korjata näitä välittömiä kosteusongelmia ja homeongelmia

tuleva huhtikuussa valittava eduskunta voi hyvin pitäytyä nykyisessä avioliittolaissa ja näin sen tulisikin tehdä

eniten kuitenkin olen huolissani siitä että toivottavasti tämä hallitus ei tänä kautena lähde rikkomaan niitä lupauksia joita täällä nyt sanotaan että kansalaisjärjestöjen tekemä arvokas työ täydentää yhteiskunnan palveluita ja lisää hyvinvointia ettette lähde leikkaamaan nyt niitten resursseja

meillä on aiemminkin säädetty lakeja jotka on myöhemmin todettu huonoiksi kuten esimerkiksi jätevesiasetus

ja yleensä jos tuomio on alle puoli vuotta siinä ajassa ei keritä aloittaa minkäännäköisiä semmoisia toimenpiteitä joilla voitaisiin elämänsuuntaa muuttaa

elikkä se säästyvä henkilöresurssi ei sittenkään automaattisesti siirry valtion kustannuksella näihin kehitystehtäviin asiakastyössä vaan se kunnan pitää maksaa itse

kansan enemmistöä vahingoittava jätevesiasetus löysi tiensä takaisin viemäriin ja odotankin että avioliittolain muutosvaatimukselle kävisi samoin

yleensä siinä ajassa vain kärsitään rangaistus eikä päästä osalliseksi esimerkiksi vihanhallintakurssille tai päihdehallintakurssille koska ne yleensä ovat vähän pidempikestoisia kuin vankeusaika

edustaja hongisto osui oikeaan siinä että ei voi olla niin että tässä tapauksessa rikosseuraamuslaitos tavoittelee tuottavuusohjelman säästöjä tällaisella toiminnalla että pudottaa sakkovankien määrää tällä keinolla

nyt on jo nähtävissä että te lisäätte näitä vastuita raha automaattiyhdistykselle ja veikkaukselle ja muille semmoisia mitkä kuuluisi muista budjeteista ottaa

nykyinen eduskunta on äänestyksellään ottanut kantaa vallitsevaan arvomaailmaan ja ajanut nurkkaan kansakuntamme koossa pitäneet arvot

siinä mielessä on hyvä löytää erilaisia puuttumiskeinoja niillekin nuorille jotka tarvitsevat sen aikuisen siihen rinnalle kulkemaan vaikka jonkun kurssin välityksellä

edustaja tynkkynen otin kopin niistä mitä äsken sanoit ja tarkistin näitä puheitani

samalla on vedottu muiden maiden niin sanottuun edistyksellisyyteen vaikka heidänkään homoperheisiin adoptoidut lapsensa eivät vielä ole aikuisia eikä näin ollen ole luotettavaa arviota siitä mitä lapsi menettää kasvaessaan poissa isän ja äidin läsnäolosta

tämä on tehokas tapa kyllä vähentää kustannuksia sieltä mutta eri asia on onko se moraalisesti oikein